kokonaisuudessaan minä katson että tällä lakialoitteella joka toivottavasti menee eteenpäin on hyvä vaikutus koska tämä luo sitä arvostusta suomalaista oikeutta ja sen toimivuutta kohtaan

hyvä

uudisrakentamista ohjataan olemassa olevien palveluiden ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä mutta suomalaisuuteen on aina kuulunut haja ja harva asutus

meille työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenille on luvattu että vastaavia lakisäädöksiä hallituksen esityksiä olisi tulossa useita jotka koskevat tätä ulkomaalaisten työskentelyä suomessa ja vastaavalla tavalla suomalaisten työskentelyä sitten muualla

nyt sitten ongelma kuitenkin meillä on se että meillä ei ole resursseja tarpeeksi siihen valvontaan ja toivon mukaan tähän valvontapuolelle saadaan joka suhteessa tarpeeksi resursseja

minä toivonkin ettei tämä valvonta ja asioitten laajempi tarkkailu kaatuisi sitten tähän liian monimutkaiseen säädösverkostoon

suomessa rikoslaissa näitä sanktioita tulisi nostaa ennen kaikkea henkirikoksissa seksuaalirikoksissa sekä väkivaltarikoksissa

elikkä se että emme tätä harmaan talouden asiaa saa vietyä eteenpäin jos emme saa tätä kriminalisointia eli rikoslain säädöksiä korotettua niin että sitten olisi oikeat sanktiot rikollisille

olen itse toiminut jonkun aikaa käräjillä tuomarin tehtävissä ja siinä minä kiinnitin huomiota siihen että tuomioistuimet soveltavat usein näitä sanktioita säädettyjä maksimeja turhan lailla aivan lähelle alarajaa

arvoisa herra puhemies

mutta kun kyse on kuitenkin lakialoitteesta niin koetan tarkastella tätä asiaa nyt kylmän rauhallisesti lainsäätäjän ja juristin näkökulmasta

voimmeko väittää että esimerkiksi kunnioitettu presidenttimme juho kusti paasikivi joka oli myötävaikuttamassa sotasyyllisyysoikeudenkäynnin järjestämiseen olisi toiminut isänmaan etujen vastaisesti

se opetti meille että historian faktojen selvittäminen historiantutkimus ja vapaa kansalaiskeskustelu voivat puhdistaa ilmaa paljon enemmän kuin tuomioistuinratkaisut jutuissa joiden kaikki asianomaiset ovat jo edesmenneitä ja kuten brax toi esille he eivät myöskään itse halunneet näitä asioita enää käydä eteenpäin

toisin kuin joissakin kommunistimaissa meillä suomessa ei ole ollut tapana lähteä oikeussalien kautta palauttamaan vainajien kunniaa yhteiskunnallisen ilmapiirin muututtua

historian lahjomaton vaaka on osoittanut heidän samoin kuin käytännön sotatoimenjohtajan sotamarsalkka mannerheimin todellisen suuruuden ja arvon

arvoisa puhemies

nyt sitten jos tämmöisiä strategioita laitetaan kaikille kunnille edessä on tilanne että kunnille tulee taas lisää ja lisää töitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun nämä tiedekunnat on rakennettu niissä on otettu huomioon tämä pohjoinen ulottuvuus ja pohjoinen osaaminen mitä tarvitaan koko suomen kehittämisessä

silloin kun puhutaan alueen ammatillisen korkeakouluopetuksen tarpeesta niin me menetämme nämä paikat valtakunnallisen kehittämisen vuoksi

nyt kuitenkin ollaan tässä petotilanteessa erittäin akuutissa ongelmassa ja tähän tarvittaisiin välittömiä toimenpiteitä ja lisää petokorvausrahoja

sotaveteraanien tukemista ollaan leikkaamassa huomattavasti ja kuitenkin sotaveteraaniliiton mukaisesti kuntoutusmäärärahoja olisi pidettävä yhä entisellään ainakin pari vuotta sillä sotaveteraanien määrä on edelleen aika korkea ja heidän ikääntyessä tätä kuntoutusrahaa tarvitaan sen tarve vain lisääntyy

nyt sitten näistä perusteluista enempää minun ei tarvitse sanoa koska tässä kaikkosen esityksessä nämä olennaisilta osin jo olivat matkassa

salissa ovat tähän asiaan tähän mennessä osallistuneet ainoastaan keskustalaiset mutta toivon että myös muut puolueet ottavat tämän asian omaksensa ja esitys saataisiin toteutettua ja mielellään pikaisesti

todella hieno asia että saamelaisuutta oltaisiin korostamassa ja kehittämässä mikä on tämän päivän trendi mutta samanaikaisesti saamelainen enontekiön kunta oltaisiin laittamassa kittilä vetoiseen tunturi lapin kuntaan ja siinä vaiheessa sitten tämä enontekiön alueen saamelaisuuden rooli ja kehittäminen romuttuisivat kokonaan

arvoisa puhemies

tärkeintä on se oli lopputulos mikä tahansa että kansalla olisi sellainen mielikuva että he ovat voineet vaikuttaa tähän asiaan eikä olisi sellaisia puheita kuin tänä päivänä asiasta on

esimerkiksi yhdysvalloissa valtiollisten vaalien yhteydessä voidaan samalla äänestyslapulla jolla äänestetään presidenttiä ja kongressiedustajia kysyä kansalaisten mielipiteitä osavaltion lainsäädäntöön liittyvissä asioissa

monen mielestä tämä ei kuitenkaan riitä varsinkin kun hallitusohjelma ja hallitusoppositio asetelma sanelee monen asian kulun ikävä kyllä

tärkeä tekijä yhteiskunnallisen keskustelun lisääjänä olisi että kun kansalaisaloite asianmukaisesti kerätään ja jätetään on sen jälkeen asia vaikea jättää huomiotta niin eduskunnassa kuin yhteiskunnassa yleensäkin käytävissä keskusteluissa

kysymys siitä ovatko tiedot aloitteen allekirjoituksesta julkisia on sitten kaksiselitteinen asia

sen puolesta että olisivat julkisia nämä tiedot siitä ketkä ovat tämän allekirjoittaneet puhuvia asioita on se että aloite rinnastuu lakialoitteisiin ja eduskunnassakin kaikki lakialoitteen allekirjoittajien nimet ovat julkisia

mutta minkä takia ei pitäisi olla julkisia näiden nimien

tietenkin kansanedustajien meidän nimet saavat olla listoilla koska meidät tiedetään ja me olemme lähteneet tähän leikkiin matkaan mutta tavallisten kansalaisten ei voi odottaa julkaisevan mielipidettänsä yhtä avoimesti

se on oikeudenmukainen tapa helpottaa nimien keruuta sillä ei nykypäivänä voi ajatella että vain ulkona oven takana seisova nimien kerääjä sitten olisi se oikea tapa

kyllä minä toivon ja uskonkin että tämä laki tuo meidät askeleen lähemmäs kansaa ja kansalaisia elikkä olen todella kiitollinen siitä että tätä asiaa on viety eteenpäin

arvoisa puhemies

varsinkin meillä itä lapissa kuusamossa ja kainuussa on porotalous elinkeinona kaikkien aikojen pahimmassa tilanteessa siis kaikkien aikojen pahimmassa tilanteessa

sen sijaan että nyt me puhumme viime vuoden määrärahojen riittämisestä nyt meidän pitäisi olla puhumassa tämän vuoden rahojen riittämisestä

mutta seuraavaan lisätalousarvioon pitää nyt jo alkaa valmistautua että siihen varataan huomattava määrä lisää varoja vahinkojen korvaamiseen

kyseistä lakia ei ole tarkoitettu porotalouselinkeinon rahoittajaksi eivätkä poromiehet haluakaan sitä että heille tulisi isoja petovahinkokorvauksia